ja nyt ei se yksi ämpäri enää riitä on otettava vielä muutama litran mitta siihen päälle ja tuntuu että siitä on todella vähän aikaa

tässä on meille päättäjinä haastetta tässä on yhteiskunnan eri vaikuttajille haastetta mitä me teemme tälle hurjalle viinan kiskomiselle

ehkä aikamääre voi olla hänellä turhan aikainen mutta en pidä sitä huonona jos tilanteen vaatimana palaamme hallitusohjelmaan

vanhasen toinen hallitus ja kiviniemen hallitus eivät kyenneet palaamaan hallitusohjelmaan viime kaudella vaikka taloudellinen tilanne sitä kirkui ja huusi

pakkasen joka äsken puhui ja omassa kotikaupungissani meillä on vireillä erittäin voisin sanoa rohkea asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen yksilön hoitoon terveyden ja sairauden osalta kohdistuva palvelurakenteen uudistus

kansanedustajana joka on ollut mukana sekä oman puolueen vaaliohjelmien teossa että hallitusneuvotteluissa koulutusneuvottelijana täytyy todeta tässä taloudellisessa ajassa sekä kansallisesti haastavassa vaalien jälkeisessä uudessa tilanteessa että tämä kuuden hyvin erityyppisen puolueen välinen sopimus yhteisestä hallitusohjelmasta ja suomen asioiden hoitamisesta samaan suuntaan katsoen on ihan tyydyttävä ratkaisu

lähelle ihmistä tässä hallitusohjelmassa tulevat muun muassa niin nuorten tulevaisuustakuu opintotuen indeksiin sitominen kuin vanhuspalvelulain säätäminenkin

näen että politiikanteko toteutuu parhaimmillaan silloin kun ennakoivat toimet edullisimpina vaihtoehtoina purevat ja raskaammat palvelutarpeet voidaan minimoida tai niiden käyttöaikaa voidaan lyhentää

myös varhaiskasvatuslain uudistaminen tähän päivään ja tulevaisuuteen antaa mahdollisuuden ajanmukaistamiseen ja panostaa etupainotteisuuteen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta

perhesosiaalityön lisääminen lapsiperheiden kotipalveluiden tehostaminen kouluterveydenhuollon tehostaminen perheen ja työn yhteensovittamiseen paneutuminen tukevat lapsiperhearkea

on huomattava että kun perheen aikuisilla on työtä ja lapsiin kohdistuvat palvelut ovat kohdallaan perhepolitiikan kohdennus on täysipainoista ja suunnattu oikein

erittäin hyvä asia on mielestäni myös se että hurjista säästöpaineista huolimatta esimerkiksi kotihoidon tuki ja lapsilisä ovat säästyneet leikkureilta

sanotaan että työ on ihmiselle hyvää sosiaaliturvaa mutta käytän itse sitä sanontaa näin että työ on ihmiselle enemmän kuin sosiaaliturvaa

huomiota on jatkossa kiinnitettävä työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin

haluan vielä nostaa esille erään asian jota pidän erityisen arvokkaana näinkin taloudellisesti tiukkoina aikoina

hallitusohjelmassa on sitouduttu jatkamaan etsivän nuorisotyön edistämistä ja ehkäisevän päihdetyön jatkamista

arvoisa puhemies

sen enempää keskustelua pitkittämättä tuon kuitenkin oman kantani myös tässä keskusteluvaiheessa esiin torstain äänestystä silmälläpitäen

talousvaliokunnan mietinnön päätösehdotuksessa on kolme kohtaa joista kaksi on sellaista joita voin tukea mutta tässä kohden jätän teollisuuden voiman vielä odottamaan

siellä on hanke kesken ja katson että sähköntarveperusteluissa meillä tällä hetkellä se yksi voimala riittää ja näen että fennovoima tuo markkinoille uutta omistajapohjaa ja sitä kautta myös uutta tervettä kilpailua

fennovoiman paketissa ovat sitten kuitenkin nämä jäteasiat ja muut sellaisessa virityksessä että näen että vastuullisesti hoidettuna se on ihan kohdallaan

toisessa lausumassa velvoitetaan hallitusta seuraamaan huolellisesti ydinenergian ja muiden energiantuotantomuotojen synnyttämiä terveys ja ympäristöhaittoja ja ryhtymään nopeisiin toimenpiteisiin muun muassa pienhiukkasten aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi

itselleni on merkittävä kysymys ollut tämä venäjän ydinsähkön tuontitilanne ja kun me emme pysty markkinoita rajoittamaan ja venäjä varmasti tarjoaa kilpailukykyistä sähköä niin se on minusta merkittävä peruste sille että tässä vaiheessa omavaraisuuden takeeksi tarvitsemme sen yhden mutta missään tapauksessa lisäkapasiteettia ikään kuin jatkoviennille tai suomesta viennille ei tarvitse rakentaa

tältä osin ajattelen näin että en myöskään ole valmis kulkemaan omatunto silmälapuilla sidottuna

me kuitenkin tuomme varmasti jatkossakin sitä ydinsähköä naapurista ja minusta on kyllä kovin kaksinaista se että emme halua sitten nähdä turvallisuuskysymyksiä ja jäteongelmia siinä iholla tai pitäisikö nyt tässä tapauksessa sanoa rajalla

itse tulen kaakonkulmalta ja nämä asiat ovat ihan yhtä lähellä siellä rajan toisella puolella kuin tässä muuallakin suomen alueella

tältä osin näen että teollisten työpaikkojen uusjako joka meidän seudullamme on erityisen vahvaa tulee nähdä tässä energiakysymyksessä merkittävänä

ei riitä pelkkä työpaikkojen synnyttäminen vaan tarvitaan myös työpaikkojen juurruttamista niin että saadaan myös pysyviä työpaikkoja ja pysyvää tuotantoa ja ainakin meillä kaakonkulmalla kymijoen varrella on nähty se että se ei ole ihan yksinkertaista

energia on merkittävässä asemassa tässä työpaikkojen tuotannon uudelleenrakentamisessa

arvoisa puhemies

tähän liittyen sitten tästä varusmiespalveluksesta haluaisin ministeriltä kysyä sitä että kun resurssit ovat tiukalla ja meillä kuitenkin on myös uusia uhkakuvia toivottavasti kovin epätodennäköisiä mutta lähtien taudeista luonnonmullistuksista kansojenvaelluksista kyberuhkista ja sensitiivisten yhteiskuntarakenteiden toimintahäiriöistä niin miten näillä tiukoilla resursseilla pyritään kehittämään tätä uudensuuntaista koulutusta jossa otetaan huomioon tällaiset erityyppiset uhkat kuin ne perinteiset suomeen kohdistuneet uhkat

arvoisa puhemies

ensinkin totean että tämä osa aikaeläkkeen iän nosto on kyllä kylmää kyytiä niille henkilöille jotka ovat työelämänsä myöhäisessä iltapäivässä ja antavat vielä osa aikaisesti oman täyden työpanoksensa ja sen hiljaisen tiedon jota me nuorempi polvi kyllä työelämässä tarvitsemme

tämä varmasti vaikuttaa työmotivaatioon varsinkin kun tiedämme että merkittävä osa näistä osa aikaista työtä tekevistä on muun muassa omaishoitajia tai tekevät muuta yhteiskunnalle yleishyödyllistä auttamistyötä

varmasti vaakakupissa painaa myös tämän tyyppinen silloin jos joutuu pohtimaan jaksamista työssä

äsken puhuneelle edustaja korhoselle samoin kuin edustaja kalliorinteelle haluaisin kuitenkin sitä todellisuutta nostaa esiin että riittävän hyvin varustettuna kansallinen puolustuskyky vaatii riittävät resurssit

jotta me käymme nato kumppaneiksi niin kuin tällä hetkellä tilanne on ja mikä mielestäni on sopiva hyvä tilanne meillä tulee olla myös pitkäjänteiset askelmerkit tulevaisuuteen

tältä osin että pystymme lain kolme tehtävää puolustuksen osalta toteuttamaan tarvitaan jatkoresursointia

kysyisinkin ministeriltä

arvoisa puhemies

kankaanniemen mainitsemaa harkintaa tässä alueellistamispäätöksessä ei ole kyllä riittävästi käytetty

joskus kompromissiratkaisun hakeminen olisi erinomainen ratkaisu ja sillä saataisiin aikaan toimivia ja turvallisia tapoja tehdä asioita